sitten vähän pidemmällä aikavälillä pitää miettiä tätä tilannetta että miten me pääsemme kehittämään maatalouden luontaista kannattavuutta niin että viljelijä saa tuotteestaan kunnon hinnan

pidän hyvin vanhanaikaisena sitä että jotkut edustajat asettavat metsien käytön talousmetsämielessä ja puun käytön kehittämisen jalostusarvon nostamisen ja metsäteollisuuden edun vastakkain ihmisten muiden metsien käyttötarkoitusten kanssa ja lisääntyvän suojelupinta alan ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa

miten ministeri teidän maahanmuuttoryhmänne kun te olette ministeriöissä pistämässä nyt tähän yhteistyöhön vauhtia saisi asiat siihen malliin että joka kunnassa joka vastaanottokeskuksessa ollaan heti tilanteen päällä ja se joka osaa antaa kielikoulutusta se joka tarjoaa työpaikkamahdollisuuksia olisi heti siellä valmiina niitä tarjoamassa ja yhteistyö toimisi kaikkialla

ja tässä pitäisi nyt vähän ehkä ponnekkaammin ministeri kyllä toi esille vuoropuhelua ja joitakin toimia tällä puolella miettiä sitä miten voimme nostaa jalostusarvoa ja kehittää tuotteita sellaisiksi että suoraan tuotteesta saa paremman hinnan ettei käy niin että tuet esimerkiksi menevät vain suoraan peltojen hintaan

vihreille tasa arvoinen avioliitto on yhdenvertaisuus ja ihmisoikeuskysymys ja se on myötätunnon kysymys

pitäisikö tukipolitiikkaa uudistaa niin että olisi kannattavampaa viljellä uusia tuotteita ja uusia lajikkeita jotka ehkä antaisivat paremmin myös viljelijöille suoraa hintaa

täällä on kyseenalaistettu se pitäisikö suojella lisää

sen lisäksi jos sitten ajattelee meidän ministeriöidemme keskinäistä koordinaatiota niin kyllä se työnjako on minun mielestäni selkeytynyt niin että itämeren suojeluun liittyvät asiat ja koko valtioneuvoston sitoutuminen niihin on parantunut sitä myöten että ympäristöministeriö virkamiestasolla koordinoi sitä että jokainen ministeriö miettii suojelunäkökulmia sen virkamiestyöryhmän kannalta tehokkaasti

hallitus on toimillaan arvoisa puhemies osoittanut ansaitsevansa eduskunnan luottamuksen tämän työn jatkamisessa

se ei ole toisen ihmisen omantunnonkysymys ensisijaisesti

on selvää että tutkimustiedon ja sen osaamisen perusteella mitä suomalaisessa metsätaloudessa on ja mitä meidän eri metsätoimijoiden ja niiden välisen hyvän yhteistyön puitteissa on meillä on mahdollisuus lisätä metsähakkeen käyttöä merkittävästi ja tehdä se kestävällä tavalla kun siinä noudatetaan kestävän metsänhoidon periaatteita

esimerkkinä tuon esille sen että nyhtökauran kehittäjiä kun tapasin niin he sanoivat että suomessa ei oikein löydy omaa kauraproteiinia ei omaa härkäpapuproteiinia eikä herneproteiinia vaikka ne nostaisivat jalostusarvoa

sitten sen lisäksi on tämä valtioneuvoston kansliassa tehtävä laajempi itämeri strategiaan liittyvä koordinaatiotyö joka on myös linkki eu ministerivaliokunnan suuntaan

kun arvioin sitä kansalaispalautetta jota olemme saaneet niin ne jotka puhuvat tämän lakimuutoksen puolesta ovat pieniä lapsia jotka elävät jo perheissä joissa on kaksi äitiä ja he kysyvät että mikseivät minun äitini voi olla naimisissa niin kuin muissakin perheissä vanhemmat voivat olla

tosiaan minä haluaisin korostaa nyt alkuun sitä että jos me mietimme mihin maailma on menossa ja suomi mihin meidän teollisuus meidän osaaminen on menossa niin meidän työpaikat myös teollisuudessa yhä enemmän tulevat siitä että me osaamme tehdä fiksuja tuotteita jotka vähentävät resurssien luonnonvarojen kulutusta vähentävät ympäristöhaittoja ja ratkaisevat näitä maailman isoja ongelmia siitä että me kulutamme liikaa luonnonvaroja me aiheutamme ilmastonmuutosta ja me kulutamme sellaisia tuotteita jotka eivät ole elinkaarivaikutuksiltaan kestäviä

haluaisin korostaa sitä kun puhutaan näistä itämeri rahojen yhdistämisestä yhteen paikkaan että se on kovin vaikeata koska itämeren suojelu tapahtuu siinä normaalissa toiminnassa mitä valtio kaikessa toiminnassaan tekee mitä kunnat tekevät mitä suomen kansalaiset tekevät

meillä on mahdollisuus lisätä suojelupinta alaa ja pysäyttää metsäluonnon monimuotoisuuden heikkeneminen kun me monipuolistamme hoitotapoja myös talousmetsissä ja varmistamme että ne ovat kestäviä ja esimerkiksi jatkuvan kasvun ja muiden hoitomuotojen kehittäminen yleistyy

joukossa on nuoria jotka pohtivat omaa identiteettiään ja miettivät sitä että miten yhteiskunta näkee minut ja mikä oikeus minulla on tehdä valintoja tässä maassa niin kuin niillä jotka ovat heteroita

joukossa on niitä jotka ovat jo aikuisia ihmisiä joiden oma isä on ehkä seurustellut jo vuosikymmeniä ja he haluavat nähdä että heidän isällään on vielä omana elinaikanaan mahdollisuus päästä naimisiin nyt rakastamansa ihmisen kanssa joka sattuu olemaan samaa sukupuolta

tässä on olennaista se että metsäpolitiikka on pitkäjänteistä ja ihmisille omistajille ja muille metsiä hyödyntäville tahoille annetaan tasapuolisesti tietoa ja mahdollisuus olla osallisina päätöksissä

kotimainen bioenergia uusiutuva energia ja erilaiset cleantech ratkaisut energiatehokkuus jossa me olemme maailman huippuja osittain se etenee tällä lailla mutta sitten myös energia ja ilmastopolitiikassa tämän pitäisi olla se suunta mistä me etsimme sitä talouden kasvua

metsähallituksessahan on ollut kun puhutaan metsähallituksesta hyvä yhteistyö talousmetsäpuolen ja luonnonsuojelupuolen kanssa ja on tärkeätä että metsähallitusuudistuksessa tämä yhteistyö säilyy

he ovat odottaneet tätä pitkään ja he ovat kysyneet että miksi tämä nyt jätettäisiin heiltä toteuttamatta kun tämä ei kenenkään uskonnonva pautta kenenkään toisen elämää rajoita mitenkään mutta tuo mahdollisuuden yhdenvertaisuuteen suomessa ihmisille

kyllä tätä hallituksen uuskieltä kuunnellessa voi lastentarhanopettajille peruskoulunopettajille yliopistotutkijoille ja muille koulutuksen ammattilaisille tulla vähän erikoinen olo

hallituksen esityshän sisältää lähinnä täsmennyksiä jotka ottavat huomioon nykyisen oikeuskäytännön ja mahdollistavat inhimillisen kohtelun tietyissä erityistilanteissa ja helpottavat työntekoa

arvoisa puhemies

mutta on syytä korostaa että samalla kun tämä varsinainen talousmetsätoiminta on tavoitteena yhtiöittää luontopalvelujen vahva rooli julkisena viranomaisena säilyy

opetusministeri täällä hyökkäilee eri suuntiin kun hänen tehtävään on puolustaa suomalaista koulutusta ja sivistystä tarjota työrauhaa tarjota mahdollisuuksia kehittää kouluja lasten oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta siitä näkökulmasta että koulutuksen ja tiedon pohjalle rakennetaan myös suomen tulevaisuuden menestystä elinkeinoelämässäkin jatkossa

se ei ole vastuullista kansalaisille eikä äänestäjille että vaaleissa puhutaan mitä sattuu ja sen jälkeen sanotaan että oho parissa viikossa taloustilanne muuttui arviomme muuttui ja hallitus tuli sitten hallitusneuvotteluista ulos todella kovien koulutusleikkausten kanssa

sitten näihin hyviin puheenvuoroihin liittyen suuriin riskeihin ja talvivaaran kaltaisiin tilanteisiin

edelleenkin on syytä todeta että muissa pohjoismaissa on keskimäärin kansainvälisen suojelun taso lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä korkeampi kuin suomessa tulee olemaan tämän lain jälkeen keskimäärin

emokonsernin vahva hallinta siinä mihin valtion maaomaisuutta käytetään ja se että on dialogia paikallisten toimijoiden saamelaisten eri väestöryhmien kanssa kullakin alueella nämä menetelmät säilyvät ja se että talousmetsiä käytetään kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti vaikka se osa yhtiöitetään

voi sanoa että tämän lain ja meidän nykyisten käytäntöjen jälkeen ei mitenkään pitäisi olla mahdollista että talvivaaran kaltaista jatkuvassa ongelmien kierteessä olevaa laitosta joka ei hallitse perustuotantoprosessiaan lainsäädännön ja luvituksen edellyttämällä tavalla voisi perustaa

mutta puhemies haluaisin korostaa sitä että eun direktiivi on ensi askel yhteisen humaanin ja kestävän suojelupolitiikan luomisessa jotta me voimme yjhdessä hallita näitä laajoja pakolaisvirtoja koko euroopassa

tässä voin arvoisa puhemies sanoa että vihreiden puolesta teen sen sitoumuksen että sinä päivänä kun me olemme siellä me palautamme koulutukseen nämä rahat mitkä te olette sieltä leikanneet ja siihen on mahdollisuus jo epäluottamuslauseäänestyksessä

jotenkin tämän hallituksen arvovalinnat ovat sen tyyppisiä että minä olen hyvin huolissani siitä että te näette että suomi pärjää sillä että ihmisten palkkoja alennetaan ja koulutuksesta leikataan enemmän kuin koskaan

se on erittäin tärkeää että siinä yritetään nostaa kaikkien maiden standardeja jotta tämä ensimmäisen maan periaate voi toimia jolloin voidaan myös puuttua järjestäytyneeseen rikollisuuteen siten että ensimmäisessä maassa johon turvapaikanhakija tulee voi hakea turvapaikkaa ja että siinä taataan riittävän korkeat standardit niin että sitten ei tarvitse olla tätä nykyistä käytäntöä että sitten täällä eun sisällä kuitenkin hakeuduttaisiin muihin maihin ja voidaan luottaa järjestelmään

eli meillä on myös positiivisia signaaleja ja tätä yhteistyötä kannattaa jatkaa samassa hengessä

ympäristövaikutusten arviointi ympäristöluvitus lainsäädännön poikkeusmahdollisuudet valvontaohje ja ympäristöhallinnon koulutus resursointi ovat kaikki kehittyneet niin että sen ei pitäisi olla mahdollista

uskon että eduskunnasta eri ryhmät pääsevät myös tähän keskusteluun osallisiksi kun tämä asia menee eteenpäin ja varmistetaan että se tyydyttää näitä eri näkökulmia

arvoisa puhemies

jos se ei etene nopeasti niin saattaa olla että tyydytään kansalliseen ja samalla keskustellaan sen laajentamisesta esimerkiksi konetiskiaineisiin ja mahdollisesti muihin aineisiin

kun mietitään kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja meidän globaali velvollisuus on rakentaa vähähiilistä yhteiskuntaa johtuen siitä että tämä talousjärjestelmä meidän hyvinvointimme tulee tuhoutumaan jollemme rakenna vähäpäästöistä yhteiskuntaa

mutta kun osaavia tutkijoita irtisanotaan on vaikea kehittää työympäristöä kun ei edes voi hakea uutta tutkimusrahaa ja siksi olisi tärkeää kehittää rakenteita säilyttäen rahat ja ohjaten ne yhä tehokkaammin

me olemme aluehallinnon resursseihin liit tyen mikä liittyy tiiviisti siihen miten vaativia ovat paljon ympäristöä kuormittavat riskikohteet joissa voi olla ympäristökuormitusta jos niitä ei suunnitella hyvin tällä ympäristöhallinnon uudella helmikuun alussa aloittaneella ohjaustoiminnalla nyt laittamassa juuri näitä asioita kuntoon

haluan lopettaa sanomalla sen mitä kari uusikylä yksi peruskoulun vahvoista kehittäjistä on sanonut että hallitus on korvaamassa peruskoulun kehittämisen ja tasa arvon tällaisella mainospuheella digiloikista ja menestyksestä mutta tosiasiassa vain maksavat pärjäävät

arvoisa puhemies

sotilaallista ratkaisua afganistanin konfliktiin ei ole vaan sotilaallisella läsnäololla voidaan tukea poliittista ratkaisua se on tässä tullut selville ja valitettavasti se poliittinen ratkaisu tuntuu ajautuvan yhä etäämmälle

siis talouskasvu on mahdotonta ylikuluttamalla luonnonvaroja koska ekosysteemin jatkuva heikentyminen heikentää mahdollisuutta käyttää raaka aineita näin

tästä esityksestä pitää eduskunnassa tältä pohjalta pyrkiä muodostamaan mahdollisimman laaja konsensus

ehkä tämä nyt kuvaa sitä ympäristöongelmien moninaisuutta nykyajan maailmassa että ihmiskunta aiheuttaa rajat ylittäviä ympäristöongelmia jotka ovat toisiinsa eri tavoin kytköksissä ja meidän pitää pyrkiä löytämään semmoinen kokonaisratkaisu jolla me puutumme kaikkiin näihin ympäristöongelmiin

elikkä myös tämän lupaprosessin nopeuden kannalta on havaittu että aluehallinto uudistuksen jälkeen on rehellisesti sanottava lupaprosessit ovat entisestään hidastuneet vaikka yksi tavoite oli nopeuttaa niitä ja tähän me nyt pyrimme monin eri tavoin pureutumaan

södermanin kanssa samaa mieltä siitä että kansanvallan korostamisessa on tärkeää että eduskunnan ratkaisurooli on aidosti avoimen julkisen keskustelun kohteena

raaka aineiden ylikulutus johtaa hinnan nousuun ja niin paljon haitallisiin haittavaikutuksiin että esimerkiksi nicholas sternin arvion mukaan nämä haitat ovat niin suuria että se että me emme tee mitään maksaa kaikkein eniten

ministeri häkämies on nyt tuonut julkisuudessa esille tätä neuvottelu välittämisnäkökulmaa ja puhunut siitä keiden kanssa voitaisiin keskustella myös maltillisten talibanien ja tässä ollaan todella avainkysymyksen äärellä

salolaisen kanssa olen samaa mieltä siitä että myös presidentin päätöksenteko ja tapaamiset ulkopolitiikassa olisi hyvä paremmin kytkeä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan toimintaan

ilmaston lämpeneminen johtaa tosiaan ravinnekuormituksen lisääntymiseen ja sitten se saattaa johtaa muihinkin itämeren tilaa heikentäviin muutoksiin mutta tässä tutkimus on jälleen avainasemassa elikkä me pyrimme edistämään sitä että vedenalaisen luonnon tutkimus etenee nykyisillä määrärahoilla suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen tutkimus etenee

yksi on se että uudistuksen myötä tämä substanssiohjaus ministeriöstä että mikä on ympäristöhallinnon keskeinen tehtävä jäi vähän liian etäiseksi ja silloin viranomaiset tulkitsivat ehkä vähän eri tavoin käytännöt olivat epäselviä ja osaaminenkin helposti rapautuu jos tulee vain sitä semmoista strategista ohjausta ja aika mikromanageroivaa ohjausta tuolta työ ja elinkeino ministeriöstä joka vastaa ely ja yleisohjauksesta

se on yksi osa meidän tätä päätöksentekokoneistoa joka tällä hetkellä on julkisen arvioinnin ja ylipäätään kansanedustajienkin arvioinnin ulkopuolella niin paljon että siinä pitää miettiä ratkaisuja

ollaan cleantech edelläkävijä otetaan puuta vähähiilisenä resurssina käyttöön niin energian tuotannossa kuin muutenkin ja tehdään se kestävällä tavalla

todellakin ne maltilliset talibanit jotka ovat maltillisia islamisteja eivätkä niinkään terroristeja sieltä voisi olla osa ihmisistä vedettävissä demokraattisen järjestelmän piiriin

tässä suomella on kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa tärkeä rooli siinä että samalla kun me tuomme esille ratkaisuja siihen mikä on metsien rooli hiilinielussa ja miten metsien suojelua voidaan edistää esimerkiksi trooppisissa maissa ja vähentää metsäkatoa indonesian ja brasilian kaltaisissa maissa myös osallistutaan siihen keskusteluun miten metsiä metsäteollisuutta ja talousmetsien käyttöä voidaan kestävästi kehittää kaikkialla maailmassa

arvoisa puhemies